se on hyvä ajatus koska tämähän ei voi olla semmoinen tapaus että työpaikalla kyllä voi muuten häiritä sitten kanssa mutta kotona ei saa muuten häiritä tarkoitan laajempaa häirintää useammalla mittarilla mitattuna kuin tämä tekstiviesti

itsekin olisin ihan samaa mieltä jotta tärkeintä kai tässä on se jotta nyt kun valiokunta tätä pohtii ja käsittelee niin pitäisi käydä läpi näitä linjauksia vielä koska aina eduskunta voi tehdä parannuksia hallituksen esitykseen

sosialidemokraattinen eduskuntaryhmä on yksimielinen ja antaa täyden tukensa tälle aloitteelle siltä osilta että kaikki mielipidetiedustelut ja kaikki kansanäänestykset järjestetään vaalien yhteydessä ei siis ylimääräisiä kustannuksia joten meidän ryhmästä ei yhtään vastalausetta kuulu tässä salissa sitä vastaan

kyseessä on häiritsemistarkoitus ja se sisältö tietysti ja sillä ei ole merkitystä siinä miten kovalla se kännykän ääni on taikka tämä piippaus tai mikä tahansa vaan kyse on siitä missä tarkoituksessa ihmistä häiritään

arvoisa puhemies

kun ne on tutkittu jo toisessa maassa niin jokuhan tässä pitää olla nyt vikana että tänne pussin perälle lappaa kuitenkin porukkaa

sen sijaan on sitten tämä toinen asia kun ed

salo pohti kansanäänestysten luonnetta ja tämän tyyppistä näkökulmaa ja joku totesi että kuntaliitoksissa tämä on erittäin hyvä

jos häiritään työpaikalla niin se on ihan samanlaista häirintää kuin häirintä kotona koska se voi kyllä vaikuttaa paljon työntekoon taikka ed

tähän pitäisi kiinnittää huomiota ja ryhtyä tiukkiin toimenpiteisiin koska se tekee sen rasismin siinä jos nähdään että ensinnäkin suomalaisia kohdellaan huonommin

minusta siinä tulee ihan vääriä päätöksiä

nimittäin miten kuntalaiset tietävät ihan oikeasti kunnan taloudellisen tilanteen tietävät sen mitä kaikkia kuvioita kuntaliitoksissa on olemassa ja mitkä ovat tulevaisuudennäkymät tai muuta

omassa taloudessanne ette varmasti tee että menette kylvämään rahaa noin vaan vaan uskon että teette hyvin tarkkaan täsmällisesti mikä teidän on aikomus tehdä ja ostatte sen tavaran minkä haluatte

pulliaisen mainitsemaan yrittäjäkuvioon jolloin eihän siitä tule mitään jos toinen firma sabotoi koko ajan vaikka tekstiviestein työaikana

ainakin tuolla valiokunnassa saatiin kuulla että nuorille turvapaikanhakijoille vaikka ne ovat vastaanottokeskuksissa maksetaan sinne tietty summa vielä joka päivältä vaikka on täysi ylöspito

niin paljon ette saa tiedotustilaisuuksia aikaan

silloin parhaiten tietävät ne ihmiset ketkä on siellä valittu siis valtuutetut ja hallituksen jäsenet ketkä ovat kansan valitsemia ja ovat syvällä siinä ja tietävät mitä kunnassa tapahtuu ja mitä tulee tulevaisuudessa olemaan

mutta tässä tapahtuu täysin sokeasti kaikki

arvoisa puhemies

nimittäin lähettäjän mielestä voi joku asia olla hyvinkin lievää ja hänen huumorintajunsa tai kulttuurinsa perusteella hyvin sopivaa eikä ole mitään pahaa mutta vastaanottaja voi kokea sitten sen hyvinkin häiritseväksi

se on tunnekysymys tehdäänkö kuntaliitos vai ei ja se voidaan kyllä helposti kaataa provosoida että nyt tässä tulee heinäsirkat ja rutot ja kaikki mahdolliset raekuurot piiskaavat teitä jos mennään tuohon toiseen kuntaan vaikka todellisuudessa olisi kuinka hyvästä asiasta kyse

rauhala nyt esittää lain tasolle nostettavaksi tiettyjä rajoja koskien ikää ja päiviä

tämä koulukiusaaminen on siitä ikävä homma että sehän seuraa joillakin koko elämän

siinä voidaan kohdentaa sellaisille kunnille rahat joissa tarvitaan

todennäköisesti tämähän ei ratkea kuin ennakkopäätöksellä sitten aikanaan oikeuksissa ja tulee tulkintoja siitä missä on se linja mikä on häiritsevää koska meillä kaikilla on vähän erinäköiset käsitykset siitä mikä on sietoraja joissakin asioissa ja huumorintaju erilainen

sen takia minusta kuntaliitosjutuissa pitäisi hyvin varovasti suorittaa tämmöisiä kansanäänestyksiä tai neuvoa antavia äänestyksiä jos ei ole tarkoitus noudattaa niitä

tämä voi olla ihan hyvä ratkaisu sinällään koska tämä johtaisi siihen näköalaan jotta paremmin kehittyisivät lasten vanhempien oikeudet jäädä hoitamaan lasta koska se johtaisi siihen ketjuun että kun lain tasolla on vähimmäisehto säädetty niin työehtosopimuspöydissä halutaan sitten korjata näitä asioita

tässä ed

karhu totesi että pitäisi porukalla ryhtyä lopettamaan siis jossakin luokassa tai miksei työpaikalla mutta silloin tapahtuu niin että se enemmistöporukka menee aina kiusaamaan koska se yleensä on niinpäin että se kiusaaja on kuitenkin sillä tavalla persoona joka kasaa porukkaa siihen ympärilleen huonon itsetunnon omaavaa porukkaa ja sitten porukassa lähdetään

arvoisa puhemies

sitten yhä edelleen olen sitä mieltä että tämä prepaid vai mikä se nyt mahtaa olla miten nämä virallisesti lausutaan tämä korttihommeli pitäisi saada jopa koko eun laajuisesti maailmanlaajuisesti sillä tavalla hallintaan että tämmöisiä kortteja kun ostetaan ei käy niin kuin aiemmin

jokaisen ihmisen elämä on ainutkertainen ja sen takia sitä pitää myös katsoa sillä tavalla että se ihminen saa inhimillisen kohtelun ja oikeudenmukaisen kohtelun sinä aikana kun elää täällä

sen takia tietysti se perusajatus minusta on hyvä tässä aloitteessa ja pitää katsoa jokainen tapaus erikseen

ymmärsin että monien noiden pommi iskujen mitä on tehty viestitys on tapahtunut tällaisten korttien kautta jolloin ei ole saatu kiinni niitä ihmisiä ainakaan sitä kautta jos muuten on saatu ja ainakaan se ei ole edistänyt niiden kiinnisaamista koska viestintä on tapahtunut täysin niin jotta ei ole pystytty valvomaan kuka näitä viestejä on lähettänyt taikka jos on soitettu uhkaus sitä ei ole pystytty jäljittämään koska se on tapahtunut tällaisella kortilla joka on jostakin kaupasta tai kioskista ostettu

vaikka se tes antaa oikeuden ja laissa sanotaan tietyt edellytykset niin työnantajat suhtautuvat aika nuivasti kuitenkin joissakin tapauksissa siihen oikeuteen ennen kaikkea jos vielä isä jää hoitamaan lasta koska se oikeushan koskee isää ja äitiä

se voi olla hyvinkin vahva henkilö jota halutaan kiusata mutta vahvakin saattaa kokea aika pahat traumat siitä ja henkiset vammat onpa se sitten työpaikalla tai koulussa

voi olla joissakin tapauksissa tarkoitushakuisuutta jopa laskelmoivaakin sellaista ja siinä mielessä suomen viranomaiset joutuvat katsomaan hyvin tarkkaan ja pitää katsoa mikä tässä on oikein kohtuus ja inhimillisyys

minulla on ainakin tullut eteen tapauksia joissa hyvin miesvaltaisella alalla oleva työnantaja on todennut yhdessäkin tapauksessa että kyllä se lapsenhoito kuuluu sille äidille että minkäs takia sinä olet jäämässä

sitten yksi asia tässä ainakin itselle kansanedustaja aikana on tullut esiin jotta myös opettaja voi olla tietyllä tavalla kiusaaja

arvoisa puhemies

tässä on hyviä asioita

tällä hetkellä sos politiikan puolella on taas niinpäin jotta siellä katotaan siis katotaan nyt ja katsotaan esimerkiksi työmarkkinatuessa mitä se toinen puoliso hankkii ja sitten voidaan evätä kokonaan koko tuen saanti

tässä vaikutusmahdollisuus kasvaa elikkä laajenee tämä demokraattinen näkemys siitä että lausuntoja tulee useammalta suunnalta ja voidaan paikallisesti myös vaikuttaa eri hankkeisiin

siis vaikka opettajankoulutus on korkeatasoista niin kaikki ovat ihmisiä ja se kiusaaminen voi ilmetä henkisenä kiusaamisena siten jotta joku taustatekijä oppilaan kotona tai muussa voi vaikuttaa siihen jotta opettaja jättää huomiotta jonkun oppilaan tai sitten jo eri tavoin vihjaillen osoittaa sen jotta ei tykkää siitä oppilaasta

kun katsoo esimerkiksi venäläisten avioliittojen osalta joissa ovat useimmiten naiset tulleet suomeen niin joissakin tapauksissa kyllä on havaittavissa että niissä ei ihan ole välttämättä vilpittömyys mielessä vaan joku muu tarkoitus koska saattaa kestää hyvin vähän aikaa se yhdessäolo just sen aikaa kun saa suomen kansalaisuuden ja sen jälkeen sitten ovatkin kengät johonkin toiseen suuntaan lähdössä

kyllä se samanlainen oikeus on jäädä hoitamaan kuin äidilläkin

minusta pitää purkaa sitten siltä puolelta kanssa jotta siellä on se yksilökohtainen ja myös sosiaalipoliittinen ajattelu sillä lailla linjassa koska logiikan täytyy toimia puolin ja toisin

en itse ihan tarkkaan tiedä mutta kun tässä puhutaan siitä jotta jos sattuu olemaan yöaikaan jossakin muualla niin mahtaako oma auto olla kotirauhan piirissä oleva vai ei

sitten semmoinen näköala mitä tuossa paikaltaan puhuin siitä vedestä yleensä

tämä vaan kuvaa semmoista ajattelua työnantajan ajattelua ja asennetta että ei tavallaan kunnioiteta lainsäädäntöä eikä työehtosopimuksia ja vielä tällaista sukupuoliajattelua että isä ei voisi olla lapsen hoitaja

toista kilometriä on vesistöön matkaa

sen takia minusta nämä kannattaa panna rinnakkain sitten veropolitiikka ja sosiaalipolitiikka ja katsoa jotta ne ovat loogisesti samat samat periaatteet toimivat molemmissa

nythän tilanne kuitenkin tiedetään mitä äsken puhuttiin näistä talousjutuista heijastuu tietysti aika pitkälle työttömyyteen

meillähän tämän taivaalta sataneen veden pitäisi olla meidän yhteistä omaisuutta siten että jokainen suomalainen saa siitä sen hyödyn ja nautinnon mikä sille kuuluu ja siitä pitää tietysti pitää huolta mistä täällä laissa nyt lähdetään monessa asiassa

päinvastoin tässä pitäisi katsoa että pitää olla enemmän voimavaroja näiden palveluiden tuottamiseen

minusta tämän tyyppiset kanssa pitäisi uskaltaa penkoa esille sieltä koska se on vielä hankalampi elämänmatkalle niin kuin viesti jos koetaan että koulussa sanotaan että sinä olet huonompi et opi mitään

ihmettelen kyllä hallituksen ihmisiä siinä mielessä tuolla valiokunnassa koska siellä on omaisuuden tuesta äänestetty siis tuen verottomuudesta ja tuolla kentillä kuitenkin on ainakin keskustan edustajan kuultu puhuvan ihan suuna päänä siellä jotta se pitää saada verottomaksi ja omaishoitajia pitää tukea ja kaikella tavalla

sen takia niin kuin edellinen puhuja totesi se on vaikea kysymys mutta odotan tätä en ole panemassa hanttiin sillä tavalla jotta tiukasti valvottaisiin tämän tyyppisiä asioita

en nyt lähde luettelemaan niitä eri näkökantoja mutta tämähän nyt lähtee siitä että tämä vesi säilyisi mahdollisimman puhtaana kun se virtailee täällä tai tehdään eri toimenpiteitä

puhelistalla on myös samoja nimiä tuta että tämä windfall vero ikään kuin jollakin tavalla kytkeytyy tähän ydinvoimaan vähän toisessa muodossa

omakehua veroja tai jollakin tavoin kytkeytyvää ylivoimaisessa toismurros mutta sitten kun vesivoimaa katsotaan niin minä koen sillä tavalla tämän vesivoiman että kun tuolta taivaalta sataa vettä kaikkialle suomeen niin minusta se jotenkin tuntuu hassulta jos sitten meillä on vielä mankala periaate että sitä ei edes voi verottaa kuka omistaa ne myllyt

sitten on joitakin asioita kun on satuttu pilaamaankin menneinä vuosikymmeninä kun ei ole tajuttu ja putsataan sitten niitä alueita tai tehdään korjaavia toimenpiteitä

näissä esimerkkitapauksissa varmaan viranomaiset ovat pohtineet omalla tavallaan mutta jotenkin lehtitietojen mukaan niissä tietysti olisi voinut odottaa toisenlaistakin päätöstä

siellä etsitään kissojen ja koirien kanssa kaikki sedät tädit serkut jotka ovat esteellisiä taitaa olla melkein jotta jos keppi on ollut samassa nurkassa naapurin mummolla niin sekin on jo esteellinen

sitten tuottavuusohjelma jukka aiottukaan edusta muster

satonen kuvasi miten jatkossa työntekijät voivat kaikki valita vapaasti mitä työtä tekevät tai vaan menevät ja sanovat että en minä viitsi tuota työtä tehdä kun minä haluan tehdä tuota työtä

minä olen sitä mieltä ollut aina ja tehnyt monta kirjallista kysymystä ja aloitetta siitä jotta me saisimme tämän omaishoidon tuen semmoiseen asemaan että sitä työtä kannattaa ihmisten tehdä

eikös kuitenkin olisi aika kohtuullista noin muutenkin jotta kaikki voivat nauttia siitä elikkä että verotuksella otetaan tietty siivu pois sieltä jolloin kaikki suomalaiset ihmiset tällä niemellä voivat nauttia siitä veden tuomasta energiasta

se voisi olla sillä tavalla jopa vaihtoehto sille laitokseen viemiselle ihan oikeasti jotta vaikka tarvittaessa jää joksikin aikaa hoitamaan työstäkin omaistaan koska se on kaikkein parhain ja pehmein vaihtoehto

meillä tehdään tätä ja tosi pitkälle menevät jääviyskysymykset

tässä näkyy kyllä aika iso ero kokoomuslaisen ajattelun ja oikein perusduunarin ajattelun välillä käytännön elämässä

kyse on kuitenkin ihan toisista arvoista

jos siellä rannassa sattuu olemaan hyvin kaukaisen sukulaisen pikkuserkun maapala joka ei välttämättä saa edes rakennusoikeutta niin tämä henkilö tulee esteelliseksi

he kyllä voivat nauttia ja mennä tuonne ja tukka kastuu ja muuten tuntuu mukavalta ja voi uida tuolla mutta minusta on aika törkeätä että se on nyt kapitalisoitu ja että jotkut firmat ovat voineet saada omistukseensa sen veden ja nauttivat siitä voitosta

kun katsoo tämän tilanteen mikä meillä on nimenomaan tarpeissa kun tehtävät eivät ole ainakaan vähentyneet niin sehän tarkoittaa silloin sitä jotta silloin palvelu tulee heikkenemään

on hyvin tiukat rekisterit kuka voi olla lääkäri

toivon mukaan ajatte sitä eteenpäin jotta olisi puusepillä myös tiukka rekisteri kuka saa mennä puusepän töihin ja sinne eivät sivulliset voi tulla sitten

arvoisa puhemies

mustajärvi totesi että totta kai ministerillä on sellaiset tietolähteet ja monet ovet avautuvat toisella tavalla kuin kelle hyvänsä ja voi käyttää omaa ja tässä tapauksessa myös perheenjäsenen omistusta siis alaikäisten lasten esimerkiksi jolloin todellisuudessa päätöksenhän tekee kuitenkin se vanhempi siis mahdollisesti ministeri joten totta kai pitää ilmoittaa kaikki omistussuhteet mitä osakkeita omistetaan

itsekin ihmettelin sitä missä mahtavat ministerit luurata tässä erityisesti ministeri sinnemäki kun luulisi että häntä kiinnostaa tämä asia

odotan että hallitus tekee semmoisia toimia että kuntia ei jätetä yksin

olisiko tässä nyt se tulos jo tässä kun kokkoomuksella nämä toivotalkoot on semmoinen aika vielä jotta jätkätkin rekisteröitäisiin että sinne ei sitten kukkaan muu sua mennä kuin se miärätty rekisteröity jätkä

kyse on siitä onko tässä linja muuttunut onko tämä aktiivista työvoimapolitiikkaa vai passiivista

korkeaoja tuossa kun käytin vastauspuheenvuoron tuli sanomaan ja kertomaan että hänen kotikonnuillaan joku tämmöinen voimala on siirtynyt ruotsalaisten omistukseen jo hurumykke ajat sitten ahlströmiltä

minusta siinä käänteet ovat liian hitaita noin ajatellen koska nythän ei enää yhtä otti irstas ja varonenä yhtään sellutehdasta olisi kyllä varaa ajaa alas koska tämä uusiutuvan energian tavoite karkaa tässä käsistä kokonaan koska sellutehtaat tuottavat yllättävän paljon

pulliainen totesi just noin että kun se homma perustuslakiin kirjataan mieluummin se on enemmän kuin vähemmän

olen ymmärtänyt sillä tavalla että vihreät ovat kovasti kansalaispalkkaa ajamassa ja sehän tarkoittaa jätetään oman onnensa nojaan politiikkaa

se on ikävä juttu jos tämmöistä tapahtuu koska pikkuhiljaa kuitenkin on mahdollista että sitten tämmöiset isotkin yhtiöt saattavat siirtyä jos meillä ei ole tiukkaa lainsäädäntöä siitä ja tahtotilaa mitä me teemme

tässä on nimittäin viime aikoina ihan riittävästi ollut sitä horjutusta joka tekee sen jotta monet ihmiset katsovat jotta kaikki ovat jonkinlaisia vilpin pelaajia ja rosvoja koko sakki

kuoppa tuossa edellä totesi jo tällä hetkellä on tapahtunut sillä tavalla että työmarkkinatuen sakkomaksuja maksetaan aika paljon ja se kuvastaa sitä asennetta

ne ovat niin kuin energiantuotantolaitokset tuottavat sähköä ja lämpöä ja sen takia nyt pitäisi olla nopeita toimenpiteitä jotta jos mitä on vielä vaarassa tässä niin kuin todennäköisesti metsäteollisuus on ajamassa ainakin yhden jostakin alas toivon mukaan ei aja niin nyt pitäisi kyllä kaikki talentit iskeä siihen ja konstit tehdä sille miten saataisiin estettyä sen tyyppinen kehitys koska jos sieltä ajetaan alas niin sen uudelleenrakentaminen suomeen ei toteudu vaan se pysyvästi ajetaan alas

arvoisa puhemies